tämä on erityisen tärkeää siksi että ensi vuoden jälkeen määrärahojen taso alenee merkittävästi nykyisen kehyksen mukaan

opetusministeri puhuu ongelmista ja keskinkertaisista yksiköistä mutta miten hallitus vastaa näihin ongelmiin leikkaamalla korkean koulutuksen resursseja on täysin ymmärrettävää että tämä yllä mainittu opetusministerin kirje on herättänyt suurta närkästystä korkeakoulujen

jotta tulevina vuosinakin voidaan luottaa oikeushallinnon hyvään toimintaan kansalaisten oikeusturvaan tarvitaan sisällöllisiä uudistuksia monella tavalla ja tietojärjestelmät ovat yksi keskeinen osa tätä uudistustyötä

tehtiin seuraavat pääluokkaa koskevat hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset

nyt käsitellään muutosehdotukset

hallituksen korkeakoululeikkaukset ovat siis herättäneet laajasti

toivakka

ja tässä välissä kun odotetaan seuraavaa puhujaa olisi hyvä myös siirtää nämä muut keskustelut tuonne salin ulkopuolelle niin että kuullaan sitä joka kulloinkin täällä edessä on äänessä

talouspolitiikan arviointineuvoston vuosittaiseen osaan raportissa lausutaan että panostukset koulutukseen lieventävät pitkällä aikavälillä verotusta hakkaaja tukevat osaavan työvoiman muodostumista

taimela poissa

tämän lisäksi esitetään että puutteellinen koulutus nuoressa iässä on vaikea korjata myöhemmin henkilön elämässä myös ohjeeseen on esittänyt huolensa koulutukseen ja tutkimukseen kohdistuvista leikkauksista hallitus ei välitä näistäkään

herra puhemies

torni

yleiskokous valitsi niin sanotuksi kiireellisesti käsiteltäväksi aiheeksi tämän keski afrikan tasavallan kriisin ja kuriositeettina voi toki mainita että äänestyksessä ukrainan tilanne hävisi tälle aiheelle

valiokunta painottaa sitä voimakkaasti

näin voidaan osaltaan turvata oikeusturvaa ja elää siinä tilanteessa jossa määrärahojen taso alenee

kyllä tekemään muutosehdotukset edustaja muutkin arvoton eduskunta edellyttää että valtiovarainministeriö tiedottaa avoimesti talouspolitiikan keskeisistä olettamuksista ja laskentaperusteista niin että ne ovat ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioitavissa ja että ministeriön tiedottamisessa noudatetaan tiedotusvälineiden suhteen tasapuolisuutta pyrkimättä ohjaamaan julkista keskustelua

seuraava kysymys edustaja kontula

tuosta kokouksesta minun mieleeni jäi erittäin vahva kuva siitä että tämä keski afrikan kriisi todellakin herättää laajaa huolta ja sinne toivotaan laajaa yhteistyötä tilanteen pahenemisen hillitsemiseksi

merkitään

peli on puheenjohtaja matti alahuhtaan julkisuudessa useaan otteeseen todennut että koulutuksen tehtävät säästöt olisivat vaikeista ajoista huolimatta saaneet jäädä

jukka gustafsson on li anderssonin kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena

tiilikainen

siirrytään tulojen käsittelyyn

äänestyksessä

me eli

satakaksikymmentäkuusi perusopetuksen ryhmäkokoja ei tyhjä nolla poissa kaksitoista eduskunta kasvateta lyhytnäköisillä säästötoimenpiteillä

tol

tuossa ipun päätöslauselmassa kiinnitettiin erityistä huomiota naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseen seksuaalisen väkivallan tuomitsemiseen ja näihin tekoihin syyllistyneiden rankaisemiseen

tuomioistuinten ja oikeusavun osalta on todettava että erityisesti pääkaupunkiseudun tuomioistuimet ovat ruuhkautuneet ja niissä on käytetty ja käytetään tällä hetkellä kohtuuttoman paljon tilapäistä henkilökuntaa

urpilainen

hallitus ei kuitenkaan näin ole

hallituksen toimet on nähtävä laajemmassa asiayhteydessä korkeakoululeikkaukset yhdessä muiden koulutukseen kohdistuvien leikkausten kanssa eivät ole pelkästään kilpailukykyämme kestävän kasvun edellytyksiä heikentävä tekijä on vakava uhka koko sivistysyhteiskuntamme perusteita

anna hänen vanha

tuomi

hallitus haluaisi etukäteen tietää mistä syntyy uusia innovaatioita vaikka tieteen perusluonteeseen kuuluu että se on aiemman tiedon pohjalle

satayksitoista ja ääntä neljäkymmentäyhdeksän ei ääntä ja kaksi poissa kolmekymmentäseitsemän eduskunta asian käsittely päättyi

hallitusohjelman keskeiset taloudelliset tavoitteet velkaantumisen taittamisesta työllisyysasteen nostosta ja työttömyyden laskusta eivät tule toteutumaan

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

asia

vankiloiden osalta esimerkiksi vankilaverkkoa ylläpidetään nykyisessä tasossa ja parannuksia sille puolelle on myös tarpeen tehdä

hallitus ei ymmärrä tiedeyhteisö on aidosti globaali jos yliopistolta ajetaan suomessa ahdinkoon ja vapaan tutkimuksen teko vaarantuu osaajat hakeutuvat

siinä energiavaroilla rikastuneen valtion tulee siirtää energianvientivoitoista tietty osa kansalaistensa pankkitileille ja verottaa välittömästi kyseistä tulonsiirtoa

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelua ja tiedusteli van pakin

kiitos

tämä aivovuoto on jo nähtävissä

verotuksella luodaan side vallanpitäjien ja kansalaisten välille mikä tekee vallanpitäjät vastuullisiksi kansalaisilleen valtion varojen käytöstä

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimiin kunnallisveron perusvähennyksen korottamiseksi niin että pienituloisten eläkeläisten etuudensaajien ja palkansaajien käteen jäävät tulot nousevat

itkän uran tehneitä tutkijoitakin muuttaa pois

asia

valitus köyhdyttää suomen osaamista sekä suoraan että ajamalla osaajia pois maasta

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

selonteko hyväksyttäne

ja otetaan viimeinen vastauspuheenvuoro edustaja kanerva

suomella olisi tilaisuus olla kehitysapupolitiikassa suunnannäyttäjä selvittämällä öljystä rahaksi mallin soveltamismahdollisuuksia omissa kehitysyhteistyökohteissaan

tutkimuksen teon edellytyksiä heikennetään monta kautta yliopisto leikkaukset osuvat väistämättä myös tutkimukseen tämän lisäksi hallitus leikkaa suomen akatemian määrärahoja edes suorimmin yritysmaailmaa palvelevaa tutkimustoiminta ei ole leikkauksilta turvassa sillä hallitus kauden aikana tekesin rahoitusta vähennetään liki sadallaneljälläkymmenellä

äänestyksessä